arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja sasi tuossa viittasi ehkä tarkoittamattaan siihen että tuloverolain mukaisten luovutustappioiden vähentäminen edellyttäisi joitain muutoksia tulolähdejakoon

koko viime kauden takkuilleeseen sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen toivottavasti löydetään hyvä ratkaisu asetettavassa parlamentaarisessa työryhmässä

hankkeen myötä sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen väestöpohjat ovat kasvaneet ja kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt

selonteon kanta jonka mukaan kunta voitaisiin määrätä johonkin yhteistoiminta alueeseen on vastenmielinen etenkin kun tällaisella määräyksellä ei käytännössä mitään merkittävää saavutettaisi

valtiovarainministeriön vero osaston virkamiehiltä tuskin kannattaa tähänkään liittyen odottaa esityksiä koska heidän keskeinen tehtävänsä on suojella veropohjaa

mutta ikävää ettei täällä ole paikalla kokoomuksen edustajia

tämähän on

kaupunkiseutusuunnitelmasta tulee käydä ilmi miten maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen kuntarajat ylittävää käyttöä parannetaan

onko he

jos kaupunkiseutuun kuuluvat kunnat eivät omin toimenpitein kykene yhteistyöhön voisi valtio käynnistää kaupunkiseutua koskevan selvityshenkilömenettelyn

arvoisa puhemies

ellei tätä luottamusta ole syntynyt jo selvityshenkilömenettelyn käynnistäminen voi jopa lisätä epäluottamusta ja olla suuren luokan virheratkaisu

byrokratian tuoma rasitus on tuotannon määrään nähden suurinta sellaisten pientuottajien keskuudessa jotka ylittävät lainsäädännöllä määritellyn pientuotannon rajan

suomi on asettanut kansallisella lainsäädännöllä kynnysarvoja pienimuotoisen tuotannon siis pientuotannon määrittelylle

eun de minimis asetus mahdollistaa huomattavasti korkeamman alarajan asettamisen veron ulkopuolelle jäävälle toiminnalle

tämä korkeampi verotus kohdistuu myös sellaisiin virvoitusjuomiin jotka on valmistettu satokauden puhtaista kotimaisista marjoista ja hedelmistä vaikka näitä pitäisi pikemminkin suosia terveellisenä vaihtoehtona

koska kotimaiset marjat ja hedelmät sisältävät luontaisesti vitamiinien lisäksi myös sokereita nousee valmistevero korkeampaan veroluokkaan vaikka sokeria ei erikseen mehutiivisteeseen lisättäisikään

mehujen suomalainen pientuotanto on tyypillisesti juuri tällaista korkeampaan veroluokkaan päätyvää aidoista raaka aineista valmistettua tuotantoa

laxell epäilemättä tietää mistä puhuu pitkään itsekin kodintekniikka alan yrittäjänä toimineena

on tietysti aika omituista että kodintekniikkalaitteiden asennuksesta saa tehdä kotitalousvähennyksen silloin kun se tapahtuu asunnon tai vapaa ajan asunnon kunnossapito tai perusparannustyön yhteydessä mutta ei silloin kun pelkästään asennetaan uusi kone tai laite

kotimaisten aitojen marja ja hedelmämehujen tuotannon edistämiseksi ja pientuotannon hallinnollisten esteiden purkamiseksi olisi hallituksen norminpurkutalkoidenkin nimissä ryhdyttävä toimiin joilla korotetaan virvoitusjuomavalmistajien pientuotannon raja arvoa

säännöstä laadittaessa lienee ajatuksena ollut se että ei ole haluttu tällaisen laajemman kunnossapito tai perusparannustyön yhteydessä vaatia erittelyä näistä asennustöistä jotka kohdistuvat kodintekniikkaan ja on annettu sitten sen sisältyä tähän kotitalousvähennykseen

mutta mielestäni olisi perusteltua kun samasta asiasta on kysymys laajentaa tämä vähennysoikeus myöskin pelkän uuden koneen asentamiseen

pidän ed

laxellin tekemää aloitetta ihan hyvänä ja asianmukaisena

liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamiseksi hanke olisi toteutettava pikaisesti kokonaan

hankkeen rakennustöiden yhtäjaksoinen jatkuminen kuitenkin edellyttää päätöstä siitä että rahoittamatta jäänyt hankeosuus saa tarvitsemansa määrärahat seuraavan hallituskauden aikana

suomi on kansallisessa ilmasto ja energiastrategiassaan lupautunut vähentämään kasvihuonepäästöjään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä sekä parantamaan energiatehokkuutta

jos mallia voitaisiin soveltaa raisionousiainen moottoritieosuuteen hankkeen toteutus nopeutuisi ja samalla koko yhteysvälin rahoitus voisi helpottua eteläpään moottoritien kustannusvaikutuksen jakautuessa pitkälle ajalle

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian lisäysvelvoitteiden saavuttamiseksi hallitus on antanut historiallisen bioenergia ja tuulivoimapaketin joka on poikkeuksellisen laaja myös eu tasolla mitattuna

tässä taloudellisessa tilanteessa leikkaukset perusväylänpidosta osuvat huonoimpaan mahdolliseen ajankohtaan sillä matalasuhdanteessa liikennehankkeet ja teiden kunnossapito olisivat juuri oikeanlaista toimintaa

perusväylänpidon lisäksi hallitus leikkaa yksityisteistä

energiapaketin hahmottamista auttaa tieto jonka mukaan uusiutuvan energian velvoitepaketti vastaa suuruudeltaan noin kolmen ydinvoimalan tuotantoa

olisi kilpailijamaiden aliarviointia jos emme tekisi yksikkötyökustannusten alentamiseksi määrätietoisia ja nopeita toimia

energian tuotannon tulevaisuus tulee olemaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä mutta uusiutuvilla energialähteillä pystytään taloudellisesti kattamaan lähinnä lämpöä ja liikennettä mutta ei niinkään sähkön tarvetta

hallitus sopeuttaa valtiontaloutta leikkaamalla rajusti kunnallisten palvelujen valtionrahoitusosuutta ja korottamalla kulutusveroja

tavoite on selvä

leikkaamalla yksityisteiden valtionavustuksia hallitus rapauttaa samalla

tällä pyritään lisäämään henkilöresurssien käytön tuottavuutta ja estämään jo nyt korkean kokonaisveroasteen nousua yhä korkeammaksi

edus tai

hallituksen kehysriihessä päättämä alkuperäinen osinkoveromalli oli varakkaimpien listaamattomien osakeyhtiöiden omistajien kannalta ällistyttävän hyvä vai pitääkö sanoa suoraan emämunaus

käytännössä paikan ja sopi

lisäydinvoiman rakentaminen on tarpeellista jotta pystymme saavuttamaan kansalliset päästötavoitteemme

ne ovat kilpailukykyä parantavia valmistelevia toimia jotka tulevat kukoistukseensa vasta siinä vaiheessa kun kysyntä globaaleilla markkinoilla kasvaa niin että suomenkin kustannustasolla tuotetut palvelut ja tavarat alkavat käydä kaupaksi

kyllä tässä ed

veron suorittamisvelvollisuuden siirtämisellä ostajalle estetään valtiolle syntyvät veronmenetykset tilanteissa joissa vero vähennetään pitkissä alihankintaketjuissa ilman että sitä välissä maksettaisiin

oinosen aloitteessa järkeä on päättynyt voimme syyttää sus hyväksytään ja avasi lähetetään

energiset levät esitellä vahvistuksen kolmastoista sija vaki aloitettua metrotoistatuhanneksi remu varsinkin kun otetaan huomioon kuinka suuri merkitys pankkien rahoitukselle talletuksilla nimenomaan suomessa edelleenkin on

käänteisessä arvonlisäverovelvollisuudessa veronmaksamisvelvollisuus on kokonaisurakoitsijalla ja ketjun mahdolliset epämääräiset yritykset eivät pääse enää keinottelemaan sillä että verot jätetään maksamatta ja seuraava porras kuitenkin tekee vähennyksen

arvoisa puhemies

euroopan keskuspankki ekp on luvannut jatkaa setelirahoituksen luonteista runsastettua rahan tarjontaa ensi vuoden syyskuuhun asti

yhteisöveron alentaminen on tietysti osakeyhtiöiden kannalta myönteinen päätös mutta elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoittavat yrittäjät eivät yhteisöveron alentamisesta hyödy

joulukuussa selvinnee lisätäänkö tätä entisestään ja pidennetäänkö sen kestoa ja tehdäänkö vielä uusia muotoja tähän rahoitukseen

yhteisöveron alentamisen ja pääomatuloveron progression kiristymisen myötä henkilöyhtiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien verotuksen kuilu verrattuna osakeyhtiöiden verotukseen kasvaa entisestään

selvää on että on hyvin valitettavaa kustannusten lisääntyminen yrityksille tämän käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden johdosta

ekpn rahapolitiikassa on jo vuosia jatkunut niin sanottujen epätavanomaisten rahapoliittisten toimien kasvutrendi

puuenergian lisäystavoitteiden on väitetty vaarantavan metsäteollisuuden kehittämisen suomessa koska se ohjaa metsäteollisuuden raaka ainetta polttoon

suomi on maailman osakeyhtiövaltaisimpia maita ja hallituksen toimet vahvistavat edelleen tätä kehitystä

väite on kuitenkin väärä sillä metsähakkeena energiaksi poltetaan teollisuuden tarpeisiin kelpaamatonta puuta eli puun latvoja oksia ja kantojen puuainesta

hallitus näyttää veroratkaisujaan laatiessaan täysin unohtaneen henkilöyhtiöinä ja elinkeinonharjoittajina toimivat pienyrittäjät sekä maataloudenharjoittajat

tällä keinolla voitaisiin hoitaa nyt sopimukseen perustuva euroalueen yhteisvastuu yhteisestä budjetista

jos se ei kuitenkaan toteudu niin on ainakin tärkeää että verohallinto ohjeistaa tämän mahdollisimman tarkoin niin että konsulttien kukkarot eivät liikaa pääse lihomaan

selvää on että käänteinen arvonlisäverovelvollisuus ei poista kaikkia ongelmia ei pimeää työtä ei kuittikauppaa ei monia muitakaan rikosmahdollisuuksia rakennusalalla mutta vie kuitenkin kehitystä terveempään suuntaan

metsähakkeen ohella myös peräti kalliin tuulivoiman osuutta tullaan kasvattamaan huomattavasti

ei ole näet myöskään todennäköistä että eurosta luovuttaisiin yhteisellä päätöksellä sen aiheuttamien suurten hyvinvointitappioiden vuoksi

tuulivoimaloiden rakentamista vauhditetaan syöttötariffin avulla

näin ollen vastedeskin kitkutellaan eteenpäin nykypohjalta pr edustaja paatero parissa on edustajia kymäläinen paulissa edustaja arä

syöttötariffilla avitetaan myös biokaasun käytön lisäämistä

jotta biopolttoaineiden kysyntään voidaan vastata tarvitaan biopolttoainetehtaita

sanoin sen siinä kohtaa kun totesin että pidän eun komission transaktioveroa koskevaa esitystä järjettömänä ja siinä kannassani pysyn

se on hyvin nopeaa toimintaa

edustaja turuselle sanoisin että kun pankkivero ei olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoinen niin sillä ei olisi suoraa vaikutusta niin että se vähentäisi yhteisöveroa

suomen bioenergiaosaaminen on kansainvälisessä vertailussa maailman kärkitasoa

kehittämällä bioenergiateknologioita edelleenkin voi hyvinkin olla mahdollista että bioenergiateollisuudesta kasvaa suomeen todella merkittävä uusi teollisuudenala

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kallin esitystä ja lausumaehdotusta joka läheisesti liittyy käsillä olevaan hallituksen esitykseen

kuten edustaja kalli korosti erityisesti maaseudun elämisen kannalta on erittäin tärkeää että on tämmöinen järjestäytynyt taksialan lupakiintiöjärjestelmä joka takaa palvelujen saatavuuden laajoilla haja asutusalueillamme

arvoisa puhemies